kysynkin valtiovarainministeri kataiselta mitä tälle sopimukselle kuuluu ja onko hän seurannut minkälaista seurausvaikutusta sillä on ollut euroopan eri valtioitten politiikkaan ja ehkä erityisesti niitten valtioitten talouspolitiikkaan jotka taloutensa suhteen eivät ole kaikkein vahvimmassa asemassa

anteeksi kyllä minä pidän kohtuullisena että edustaja soini saa myöskin tähän sen minuutin pituisen puheenvuoron olkaa hyvä

kaikki tietävät nyt nämä pelisäännöt

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päät

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina viidestoista kolmannetta kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista

nyt minä haluaisinkin kuulla lähinnä ministeri stubbin käsityksen siitä kuinka kauan kestää ennen kuin tämä uusi ohjeistus muuttuu kokonaisvaltaisesti uudeksi toimintamalliksi afganistanissa

heti

tämä täysistuntoon päin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas osin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

sitten ministeri haglund

asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattaneljätoista pidetyssä täysistunnossa

sitten puhujalistaan

okei sitten on tässä järjestyksessä mikäli sataman kirja elikkä edustaa salon edustalta ya

kyllä minusta sitä jonkin aikaa jo on käyty mutta me jatkamme kyllä sitä ihan mielellämme ja seuraavan debattipuheenvuoron käyttää edustaja lindtman

jatketaan debattia